tämä laki kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta on osa hallituksen energiapakettia niitä ratkaisuja joita keväällä isossa mitassa periaatepäätöksellä tehtiin ja nyt niitä viedään lain tasolle

samoin tässä on toinen tarkoitus ja se on se että entistä selkeämmin metsänhoitoon ja oikeaan aikaan kiinnitetään huomiota

aivan alkuun tähän sanon että valiokunnan käsittelyn ja eduskunnan käsittelyn kannalta oli tietenkin harmillista että tämä lakiesitys tuli valiokuntaan näin myöhään

voin näin valiokunnan puheenjohtajana kyllä sanoa että oli vähän arvotonta se hallituksen valmistelu ja aivan olemattoman pienistä asioista erimielisyydet jotka sitten onneksi saatiin selvitettyä ja vihdoin viimein saatiin tämä laki tänne tuotua

tämä teki myöskin valiokunnan käsittelylle oman aikataulunsa ja ymmärrän myöskin opposition kannalta sen harmin joka siltä osin oli että tämä käsittelyaikataulu oli näin lyhyt

no joka tapauksessa valiokunta on asian käsitellyt ja kuullut aika laajan joukon asiantuntijoita siitä huolimatta että aika oli lyhyt ja on myöskin esittänyt muutamia muutoksia

rouva puhemies

me saamme sillä parempaa kansanterveyttä me saamme sillä huoltovarmuutta me saamme sillä talouteen kohentumista työpaikkoja kauppa ja vaihtotaseen kohentamista ja me saamme sillä parempaa eläinten hyvinvointia ja ympäristön huomioonottamista kuin tuontiruoalla

herra puhemies

hallitusohjelmassa lukee että maatalouden lomitusjärjestelmää toteutusta ja hallintoa kehitetään ja että lomituksessa huomioidaan sosiaalinen oikeudenmukaisuusperiaate erityisesti nuorten perheiden ja työsidonnaisen maatalouden työssäjaksamisen osalta

yhdessä ruotsin kanssa meillä on maailman ylivoimaisesti tarkimmin säädelty ruoantuotanto tiukimmat ruoantuotannon kriteerit

ensinnäkin tämä lakiesitys on hallinnollisesti hyvä tämä on yksinkertainen täällä on mahdollisimman vähän erilaisia mittoja

eli meillä on sulassa sovussa myös julkisessa ruokailussa siis kuntien ja valtion ruokailussa elintarvikkeiden raaka aineita joita ei ole tuotettu näiden tiukkojen kriteereiden mukaisella tavalla vaan aivan toisenlaisilla kriteereillä mikä myöskin tuo tullessaan sen että ne kriteerit tuovat paljon paljon halvemman tuotantoedellytyksen kuin suomalaiset ja se ei ole muuten reilua

ja milloin te aiotte muuttaa joko budjettia tai hallitusohjelmaa

ja kun korjuu on vielä integroitua tässä tulee erittäin merkittävät tehot ja sitä kautta tehokkuuden ja kustannusten säästö myös metsäteollisuudelle ja toimijoille urakoitsijoille jotka tätä työtä tekevät

yksi syy voi olla se että kun keskusta kyseli reilu kuukausi sitten täällä talouden kehittymisen perään työllisyyden kehittymisen perään vaihtotaseen vajeen kohentamisen perään te sanoitte että kehysriihessä nämä asiat ratkeavat odottakaa malttakaa

siksi valiokunnassa sinänsä näistä rajoista keskusteltiin mutta tähän pääperiaatteeseen oltiin kovasti tyytyväisiä

tällä me saamme myöskin sitä tavoitetta entistä lähemmäksi joka hallituksella ja myöskin meillä kaikilla on siitä että uusiutuvan energian määrä saadaan nostettua sille tavoitellulle tasolle

kun tänä aamuna asiantuntijoiden kanssa käytiin lävitse vihreän kasvun dynaamisia vaikutuksia mitä hallitus on antanut kehysriihessään niihin tuli muuten aika hiljaista

valiokunta kuitenkin esittää että valtion metsät jätettäisiin tämän tuen ulkopuolelle ja perusteena on se että tässä kyllä maksetaan taskusta toiseen tukea

siksi on valiokunnan mielestä perusteltua näin tehdä ja käyttää voimakkaasti ja vahvasti omistajaohjausta siihen että metsähallitus jolla on kaikkein suurimmat metsäpinta alat pystyy sen tehokkaalla tavalla tekemään ja hoitaa rästinsä kuntoon niin kuin sen ilman muuta tehdä pitää

myöskin käytiin keskustelua voi sanoa vähän pöytäkirjan ulkopuolella valiokunnassa siitä pitäisikö muutamien pohjoisen kuntien osalta tätä asiaa arvioida uudelleen

mutta se jätettiin esittämättä sen vuoksi että nyt haluttiin selkeitä linjauksia mitkä tahot kuuluvat ja mitkä eivät

kolmas asia johon valiokunta kiinnittää erityistä huomiota on kemera varojen ja yleensäkin näiden molempien lakien osalta varojen riittävyys ja riittävä varmentaminen jotta ne eivät lopu aina joka vuosi kesken

edelleen valiokunta teki oikeastaan kaikkein isoimman muutosehdotuksensa joka tähän lakiin sisältyy ja se on se että tänne tehtiin siirtymäsäännös sen vuoksi että tämän lain notifikaation myötä voisi muuten tapahtua niin että nyt tehdyt sopimukset maksatussitoumukset eivät sitten ehkä tulisikaan enää korvattavien piiriin

puhemies

herra puhemies

esitän kysymyksen siitä näkökulmasta että meillä on muutettu uuden perustuslain voimaan tullessa monet monet lait joiden muutosta perustuslaki on edellyttänyt

onko nyt varmasti niin ministeri haglund että tämän lainmuutoksen myötä puolustusvoimissa ei käy samanlaista kehitystä kuin on koulumaailmassa tapahtunut

nyt meillä on mittavat ongelmat tuolla koulupuolella järjestyksen kurin työrauhan opiskelurauhan osalta niin onko nyt varmasti niin että puolustusvoimissa varusmiespalveluksessa ei tämä samanlainen kehityksen kulku tämän myötä ole tapahtumassa

mielestäni varusmiespalveluksen vaikka se on niin kuin täällä äsken todettiin lakisääteinen se on niin sanotusti pakollinen myöskin ja on hyvä että nuoret miehet ja myös nuoret naiset sen käyvät merkitys on kuitenkin niin iso suomalaiselle yhteiskunnalle että se myöskin jotakin vaatii ettei tässä nyt mennä sitten siltä osin liian pitkälle niin kuin on tapahtunut muualla

sitten ed

siksi että julkisyhteisöt eivät ole tämän syrjimättömyyden piirissä yksityisoikeudelliset ovat esimerkiksi yksityisoikeudellisilta osilta ei voitu ottaa suuria metsäyhtiöitä eroon tästä koska silloin siitä olisi tullut selektiivinen ja silloin se olisi ollut perustuslakikysymys ja siksi se menee näiden kahden eri kategorian välille

arvoisa herra puhemies

on selvää että tämä keskustelu jota täällä on käyty edesauttaa suomalaisen turvallisen ruuan säilymistä ja sen kehittymistä maailman myllerryksissä ja sitä että meillä koko ajan myöskin maailman markkina elintarvikkeiden osalta vahvistuu

siksi että yritykset eivät uskalla investoida suomeen ja juuri sen takia me tarvitsemme tuottavuusloikkaa kilpailukykyloikkaa jotta me saamme myöskin pyörät pyörimään investointien näkökulmasta

sen sijaan kun verrataan tätä käytyä ja käynnissä olevaa keskustelua siihen julkiseen keskusteluun jossa paheksutaan että meidän tämän maan johtavat poliitikot ovat ottaneet kantaa kotimaisuuden puolesta näillä on kuin yöllä ja päivällä eroa

ja kun täällä on peräänkuulutettu sitä voidaanko taata jotenkin että nämä toimet saavat nämä asiat liikkeelle niin ei tietenkään mutta ei mikään yritys elä pelkästään osinkoja maksamalla se kehittämistyö loppuu siihen

en ymmärrä tällaista keskustelua jota meillä on ryhdytty käymään ettemmekö me suomalaiset saisi puolustaa omaa elintarvikettamme omaa tuotantoamme työtä ja toimeentuloa jota tältä sektorilta saadaan

totta kai me voimme ja meidän tulee ja meidän pitää sitä puolustaa ja siinä mielessä toivon että myöskin tiedotusvälineet tämän puheen kuulevat ja viestittävät tätä keskustelua jota me tänä päivänä tässä salissa olemme käyneet

on edesvastuutonta se viestintä että meidän pitäisi olla tässä maassa elintarvikkeiden osalta joidenkin maailmanlaajuisten jättien varassa

se ei ole vastuullista puhetta vaan vastuullista puhetta on ollut se mitä me tänään kaikki yhdessä kaikki puolueet mukaan lukien olemme täällä käyneet

lähiruoka asia on ollut voimakkaasti esillä ja siihen liittyvä hankintaosaaminen sen kehittäminen ja kilpailutuslainsäädäntö ja myöskin se minkälaisen eettisen ja hiilijalanjäljen se meille jättää

tämä edustaja kalmarin tekemä lakialoite jolla halutaan varmistaa myöskin poikkeusoloissa viestiliikenteen kulku on erittäin kannatettava ja kun siihen on yli puolet edustajista nimensä laittanut niin se myös velvoittaa hallitusta toimimaan tällä tavalla kuin tässä lakialoitteessa esitetään

myöskin pääministeri erittäin selväsanaisesti toi täällä julki että on tehty virheitä niitä on tehnyt hän niitä on tehnyt moni muukin ja kaikkia asioita hän ei pysty millään tietämään eikä pysty niihin vaikuttamaan

kaikessa lähellä tuotettu ruoka lähellä tuotetut palvelut lähellä tuotettu energia on se jota meidän tulee suosia

täällä äsken ed

mitä keskittyneempiä ovat nämä äsken mainitut palvelut sitä enemmän ongelmia tulee sitä enemmän jää myöskin väliinputoajia niitä jotka eivät ole näiden palveluiden piirissä ja sitä enemmän muodostuu myöskin riskejä siitä mitä elintarvikkeet sisällään pitävät

guzenina richardson antoi aplodit hallituksen toimille arvonlisäveron osalta

tämä esitetty viestiyhteyksien varmistaminen on itse asiassa maaseudun ihmisten perusoikeuksien perusoikeus tilanteessa jossa on hätä jossa on tarve lähettää viestiä tai vastaanottaa viestiä ja mikään ei onnistu

mutta arvoisat edustajakollegat matti vanhanen on se isä joka on esittänyt euroopan unionille stressitestejä veroparatiisiasioiden kuriin saamista ja niin edelleen

urpilaisen sanoin sanoitte että kannatatte ruuan hinnan alentamista mutta ette kannata ruuan arvonlisäveron alentamista

hän on erittäin aktiivisesti kansainvälisillä markkinoilla ollut viemässä eteenpäin sitä läpinäkyvyyttä jota rahoitusmarkkinat tarvitsevat ja hän on nimenomaan tehnyt ja vienyt sitä suomen viestiä ja saanut siitä myöskin sulkia hattuunsa

vain lähellä täällä heillä ei tuotettuun ruokaan voi näin tuotetusta ruuasta me voimme olla varmoja miten sitä on tuotettu ja mitä se sisällään pitää

sen enempää ei myöskään onnistu se että pystyy lähtemään hakemaan sitä hätää varten apua koska kaikki tiet ovat tukossa

mutta puhemies hallitus on joutunut elvytyksen ja velkaantumisen oikeudenmukaisuuden ja uuden kasvun luomisen ristipaineeseen ja onnistunut kyllä kohtuullisesti siinä

sitä pitää ilman muuta arvostaa

mutta sitten edustajat hyvät meidän yksi tärkeimmistä asioista on myös puolustaa parlamentarismia ja siihen me tarvitsemme monia asioita muun muassa läpinäkyvyyden ja luottamuksen palautumisen

hallintobyrokratiaan on täällä myöskin viitattu ja ministeri anttila kotimaisuuden puolustaminen on hänelle ollut tärkeää on myöskin voimakkaasti kiinnittänyt hallintobyrokratian vähentämistarpeeseen huomiota ja se on eittämätön tosiasia että me olemme rakentaneet tähän maahan aivan liikaa paisutellun hallintobyrokratian ruuan tuotannon ympärille

me olemme kaikki täällä tunnistaneet ja tunnustaneet puolustuskyvyn olevan kaiken perusta